mihin tällainen arvio perustuu asukasluvun ja perusopetuksen laadun kytkeminen toisiinsa ja toisaalta onko tässä vaiheessa ennen tätä selontekoa syytä lainkaan esittää vastaavia kommentteja

kerolan kysymykseen sen että tässä hallituksen esityksessä eivät olleet esillä millään tavalla ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisalueet eikä ole ollut tarkoitus esittää yhtään mitään muutoksia siihen mitä puitelaki alun perin on ollut

mielestäni perusopetuksen laatuun ja mahdollisuuksiin järjestää perusopetusta vaikuttavat oppilasmäärä kuntien olosuhteet etäisyydet ja vastaavat tekijät eikä niinkään pelkästään asukasmäärä

kuntapalvelujen monista uhkatekijöistä muun muassa huoltosuhteen muutoksesta olemme samaa mieltä hallituksen kanssa

kyllä valmistelussa siinä vaiheessa erityisesti olisi ollut perusteltua kuunnella tämän alueen ihmisten ja eri tahojen näkemyksiä

hallituksen tarjoamasta yksipuolisesta pakkolääkkeestä olemme täysin eri mieltä

tässä ei kannata välttämättä aina jotakin asiaa hämmentää ettei se herätä liikaa myöskään epävarmuutta ja kysymyksiä

mihinkäs hallitus kadotti miljardien säästöt joita se vielä syksyllä tähän liitti

tässä salissa tuossa puhemiestä vastapäätä on savon vaakuna tuolla ylhäällä

orpo sen otti esille ja moni muu

on syytä todeta että tämähän on alaraja eikä yläraja ja on monia alueita joissa asukasmäärä on huomattavasti suurempi

hallitusohjelman kuntaosa syntyi nopeasti vallantäyteisellä uholla vailla asiantuntijakuulemisia ja sen kyllä huomaa

mielenkiintoista tässä salissa tässä keskustelussa on ollut se että niistä kansanedustajista joita tämä koskee eli itä suomen suuri osa vastustaa tätä ja nämä ovat itä suomen asukkaita

suomeen yritetään nyt rysäyttää kerralla euroopan suurimmat ja harvaan asutuimmat kunnat siis koko maahan ja samasta muotista

mutta lähtökohta on siinä että järjestämisessä olisi riittävän leveät hartiat

onkin niin että kunnissa ja alueilla kannattaa katsoa riittävän kauas tulevaisuuteen

kokoomuksen usko systeemiin rakenteeseen ja vahvaan valtion keskushallinnon ohjaukseen on hätkähdyttävää

ei kannata kysyä ensisijaisesti riittääkö tämä valtiovarainministeriön kuntaosastolle vaan kannattaa kysyä riittääkö tämä meidän alueellemme tulevaisuutta varten onko meillä järjestämispohja riittävän laaja

arvoisa puhemies

luonnollisesti tulee olemaan haaste perusopetuksen ja lukio opetuksen järjestäminen pienissä kunnissa mutta on syytä ottaa huomioon juuri ne olosuhteet jotka kunnissa ovat eikä tarkastella kaavamaisesti kuntakokoa

kuntaministerin toimeksiantoon perustuva karttaesitys sisältää jopa maakunnan kokoisia kuntia

virkamiestyönä valmistelu kuntalain kokonaisuudistukseksi jatkuu ja jatkuu välittömästi koska asia on niin tärkeä että meillä ei ole liikaa aikaa odotella

esimerkiksi pohjoisimmassa suomessa lapissa jos yhdistettäisiin vaikka enontekiö ja inari niin siitä huolimatta kuntarajan poistaminen ei poista sitä tarvetta kouluja pitää olla

arvoisa puhemies

kunnissa ollaan paljon valmiimpia tekemään palveluiden sisältöihin ja toimintatapoihin uusia uudistuksia kun vain kunnille annetaan siihen sijaa ja tilaa

sitten on syytä myöskin todeta kun nousi esille keskustelua himmeleistä että tämän kunta ja palvelurakenneuudistuksen myötä kuntayhtymien lukumäärä oleellisesti vähentyy

tällä hetkellä kuntien toiminnassa keskeiset resurssit joudutaan käyttämään selvitysten tekemiseen ja oikeastaan ainoa luvallinen kehittämiskohde on se että pitää valmistautua johonkin kuntaliitokseen

sitten mitä tulee kainuun malliin niin sillä ratkaisulla ei synny uusia kuntayhtymiä vaan siellähän kuntarakenne yhtenäistyy sieltä poistuu entisiä

hallitukselta puuttuu uudistuksen onnistumisen ehdoton edellytys

kyllä se on ihan hyvä vaihtoehto mutta se ei ole ainoa vaihtoehto

se ei ole missään vaiheessa ollut kiinnostunut sitouttamaan kuntalaisia kunnallisia luottamushenkilöitä tai kuntien henkilöstöä uudistukseen

sehän selkeytyi se ratkaisu ei tullut uusia himmeleitä eikä himmelistöä vaan se ratkaisu selkeytyi siellä ja se toimii siellä erittäin hyvin

lähipalvelut etääntyvät ja ihmisten asioiminen vaikeutuu

keskustalaiset eivät ole vastustaneet uudistusta vaan ovat edistäneet mutta tällä kohelluksella ja paras hankkeella on hyvin vähän yhteistä

sanellen keskusjohtoisesti kiireellä ja pakolla ei kyetä parantamaan kuntien tuottavuutta eikä tuloksellisuutta

sitten tämä toimivaltuus valtioneuvostolle josta käytettiin termiä pakkovalta

kun meillä kansanterveyslaki syntyi ja tulivat nämä kansanterveystyön kuntainliitot niin kyllä siinä käytettiin toimivaltuutta jokaisen kunnan tuli kuulua johonkin

aluksi kannatan edustaja kallin tekemää keskustan vastalauseeseen pohjautuvaa esitystä

koko hankkeen prosessinjohtamista voi kuvata yhdellä sanalla

joukkoon on laskettu kaikki kunnat eli myös sellaiset joilla on jo tehtynä lopullista päätöstä odottava aiesopimus tai päätös mutta asukaspohjaraja ei täyty

arvoisa puhemies

nyt on korkea aika saada uudistus oikealle raiteelle

arvoisa puhemies

kaksi kysymystä ministereille

kunnissa on koko ajan käynnissä neuvotteluja ja valmisteluja ja tämä asia siinä mielessä etenee

toinen on nämä edustustojen lakkauttamisen kriteerit eli se järjestys tai ne edustustot jotka päätetään lakkauttaa

kyllä olisi tässäkin erityisiä syitä korottaa tupakkaveroa jotta edes pääosin pystyttäisiin ne kustannukset kattamaan

nimittäin esimerkiksi kiinteistökulut eri edustustoissa vaihtelevat varsin suuresti ja jos tämä on ratkaiseva tekijä niin silloinhan saadaan budjettinäkökulmasta merkittävä säästö mutta toiminnallisesti se saattaa aiheuttaa merkittävää vahinkoa

asko seljavaaralle todeta näistä palveluista toimivuudesta ja hinnasta että kannattaa analysoida tarkkaan ja vielä tarkemmin minkä kokoisissa kunnissa palvelut toimivat millä hinnalla palvelut tuotetaan ja järjestetään ja miten ne saavutetaan

yksi avainkysymys on elinkeinotoiminnan kehittäminen

oletteko arvioinut ja arvioimassa mikä tämän edustustoverkon lakkauttamisen tai karsimisen merkitys on meidän vientiimme nimenomaan niissä maissa joissa talous on kasvamassa ja vientikysyntä kasvamassa

niin kuin tässä taisi edustaja pekkarinen todeta jos nyt tupakka tulisi uutena tuotteena markkinoille se varmasti kiellettäisiin

uudistusten lähtökohtana tulee olla vapaaehtoisuus kunnallisen itsehallinnon kunnioittaminen sekä alueiden erilaisuuksien tunnustaminen

on hämmästyttäviä kuntia joissa kun otetaan asukasrakenne huomioon on saavutettu erinomaisia tuloksia

ei meidän sillä tarvitse perustella eikä voida perustella vähäistä korotusta että sitten salakuljetus kasvaa

niitä tarvitaan ja niiden pitää perustua vapaaehtoisuuteen mutta on aivan turha kuvitella sitä että suuruus sinänsä tuo tehoa jos se organisaatio ei toimi tehokkaasti

kuntalaisia kuntien päättäjiä ja asiantuntijoita on kuultava

se on aivan selvä asia varsinkin sitten jos me lähtisimme rakentamaan pakkotoimenpitein jonkin esimerkiksi ed

ehdotamme yhdeksi uudeksi uudistustyökaluksi maakuntien laajuisia monitoimialaisia kuntayhtymiä jonne päättäjät voitaisiin valita suorilla vaaleilla

asko seljavaaran esittämän vajaan sadan kunnan mallin

se aiheuttaisi nopeasti aika lailla kohoavat kustannukset koska se ratkaisu ei synny sitoutuneesti

arvoisa puhemies

lähdetään uudistamaan yhteistyössä hallitusti ihmisten tarpeita ja kunnallista itsehallintoa kunnioittaen

onko hallitus tietoinen ja jos on niin mistä on

tämä näkyy muun muassa siinä että nämä monet perustellut ja hyvin suunnitellut kuntaliitokset ovat olleet huolimatta porkkanarahasta alkuvaiheessa taloudellisesti vaikeuksissa

tämä vanha kysymys tulee mieleeni kun olen seurannut hallituksen piiristä esitettyjä näkemyksiä tästä kuntauudistuksesta ja hallituspuolue edustajien piiristä

tilanne on se että haittavaikutukset ovat tällaiset

niihin tarvitaan tukea mutta tarkoitan tällä nyt sitä että ei meidän pidä kuvitella että tämä mekaaninen ratkaisu kuntaliitoksissa pelastaa meidän palvelujemme järjestämisen

niin epärealistisia ja ristiriitaisia ne ovat olleet

haluan tässä yhteydessä todeta monen asiantuntijan esille ottaman asian että meillä on taipumus vähätellä alkoholin aiheuttamia haittavaikutuksia

me tarvitsemme toimivat kokonaisuudet toimivat rakenteet mutta nyt on aika mennä myöskin palveluiden sisältöön ja toimintatapoihin

ja mitä tulee tähän työryhmään jonka vuosi sitten ollessani ministerinä nimitin sen toimeksianto on aivan erilainen kuin se mihin te nyt vetositte

en halua tässä yhteydessä alkaa käydä rattijuoppoasiaa käsittelemään mutta siinä täytyy tehdä vakavia toimenpiteitä

tehtäväksianto muuttui ja nyt tämän kuntarakennetyöryhmän tehtäväksianto oli samantyyppinen kuin entisen ministerin sanoessa avustajalleen yhdessä tilanteessa että minä teen nyt päätöksen keksi sinä perustelut

henkilökohtaisena mielipiteenäni sanon että on huolestuttavaa jos yksittäisessä pienessä kunnassa koko sosiaali ja terveydenhuollon palvelut menevät suurelle yritykselle koska siinä on kysymys kuitenkin hyvin keskeisistä ihmisten tarvitsemista palveluista

sitten palaan vielä tähän alkuperäiseen asiaan eli tupakkaveron korotukseen ja siitä saatavan tuoton käyttämiseen siihen että sillä kompensoidaan lapsilisäleikkaus

on meillä järjestelmä todella kankea ja jäykkä jos meillä sen takia että kehyksessä on linjattu näin ei pystytä ajattelemaan myös tulopuolta

arvoisa puhemies

en mene siihen sen yksityiskohtaisemmin mutta kun olen julkisuuteenkin sanonut niin totean tässä käyttäen ehkä tämmöistä vähän lääketieteellistä termiä että ennuste asialle ei välttämättä ole kovin hyvä

arvoisa puhemies

minulle jäi kyllä epäselväksi miten se liittyi tähän asiaan

tämä kekkosen ajatus oli vahvasti se että käynnistetään julkisen vallan toimesta merkittävät investointihankkeet pohjois suomeen ja maa alkoi vaurastua eli siinä käytettiin valtionyhtiöitä apuna ja se oli merkittävä käynnistysaskel

nyt on samantyyppinen tilanne

pohjois suomessa on valtavat mahdollisuudet kaivosteollisuudessa bioenergiassa ja monessa muussa

arvoisa puhemies

tämän hallituksen esityksen tavoitteena on antaa maahanmuuttovirastolle toimivalta turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton käytännön toiminnan ohjauksesta ja suunnittelusta

toimivaltaan tulisi kuulumaan myös vastuu ulkomaalaisten säilöönottoyksikön käytännön toiminnan ohjauksesta sekä ihmiskaupan uhrien auttamisen toimeenpanon ohjaus

nyt käsiteltävänä olevien arpajaislakiehdotusten tavoitteena on tehostaa rahapelaamisesta aiheutuvien sosiaalisten ja terveydellisten haittojen ehkäisemistä toisaalta lisätä viranomaisten keinoja puuttua lainvastaiseen pelitoimintaan

hallintovaliokunta puoltaa tä tä tehtävien ja toimivallan siirtoa maahanmuuttovirastolle

hallituksen esityksessä ja tässä valiokunnan mietinnössä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislain säännöksiä unionin kansalaisen ja häneen rinnastettavien perheenjäsenten vapaasta liikkuvuudesta vastaamaan euroopan yhteisöjen tuomioistuimen vapaan liikkuvuuden direktiivin soveltamisesta antamaa tulkintapäätöstä

turvapaikanhakijoiden vastaanottoa voidaan pitää valtakunnallisena tehtävänä jolla on läheinen yhteys maahanmuuttoviraston vastuulla olevaan turvapaikkapäätöksentekoon

valiokunta oli yksimielinen ja puoltaa tämän hallituksen esityksen hyväksymistä

tässä on pieniä tarkennuksia lakiehdotuksen pykäliin

käytännössä muutokset koskisivat vain pientä osaa suomeen muuttavista unionin kansalaisten perheenjäsenistä

lisäksi on säännöksiä rangaistuksista etenkin luvattomassa rahapelitoiminnassa ja niiden markkinoinnissa mutta myös luvallisessa pelitoiminnassa jos lakia ei noudateta tai lupaehtoja rikotaan

käsiteltävänä olevat hallituksen esitykset koskevat rahapelejä ja niiden markkinointia eli pelejä joissa pelaaja voi voittaa rahaa

tämä lakiehdotus tarkoittaa sitä että ulkomaalaislain säännöksiä vapaasta liikkuvuudesta sovelletaan jatkossa myös perheenjäseniin jotka tulevat suoraan kolmannesta maasta ilman aiempaa oleskelua toisessa jäsenvaltiossa ja tapauksiin joissa perheenjäsenyys syntyy vasta suomessa